se oli eurooppalaisen pankkijärjestön yhteinen sitoumus niitä maita kohtaan joissa rahoitusmarkkinat ovat herkät pankit pysyvät eivät vedä exposureaan pois

skinnari tuossa herätti kysymyksen oliko vaalitulos rehellinen ja ymmärsin näin että viittasitte tähän nova group ja kms tukeen

arvoisa herra puhemies

tätä minä tolkutin teille kun sosialidemokraatit syyttivät että suomi ei ole pakottanut saksalaisia ranskalaisia pankkeja kärsimään tappioita

kokoomuksen puolesta voin todeta sen että puolue sinänsä ei saanut senttiäkään tältä taholta

se ei kiinnosta läheskään kaikkia niin kuin jokainen voi ymmärtää mutta kyllä se nyt aika montaa maata kiinnostaa ja euta instituutiona se kiinnostaa koska he haluavat olla mukana arktisessa neuvostossa ja me olemme heitä tukeneet hyvin vahvasti

minä olen pohtinut aika paljon sitä että kun sosiaalinen media tarjoaa uuden yhteisöllisyyden välineen joka on kiehtova ja positiivinen asia niin onko sen varjopuolena se että meille tulee useita yhteisöjä jotka ovat ikään kuin samankaltaisten ihmisten yhteisöjä jotka eivät enää keskustele toistensa kanssa

meidän arviomme ja muiden eurooppalaisten valtioitten arvio on se että jos tässä tapauksessa espanjalaisten pankkien annetaan kaatua se kriisiyttää espanjan valtion

valtiomiestaitoa vaaditaan siihen miten haetaan asemia joissa suomen sisäistä liikkumatilaa ei voi kyseenalaistaa

minä näytin tässä istuntosalissa sen paperin annoin sen teille jaoin sen kaikille ja siinä sanottiin nimenomaan tämä sisältö että pankit ovat päättäneet pysyä siellä ei siis sopia mistään velkajärjestelystä

toivon mukaan myös tämä eun informaatiokeskus nyt finalisoituu niin että sekin jo ikään kuin sitouttaa euta tähän arktiseen puoleen koska se on poliittisesti kiinnostava

suurena taloutena se kriisiyttää koko euroalueen ja sitä kautta uhkaa euron olemassaoloa ja talouskehitystä ja hyvinvointiyhteiskuntaa suomessa

sen takia tästä pitää puhua kokonaisuutena ei yksittäisenä asiana ja tämän takia on tärkeää että jokainen kertoo oman poliittisen näkemyksensä siitä pitääkö euron olemassaoloa tärkeänä vai pitääkö sen antaa mennä

avoimessa demokratiassa aikuisiässä olevassa demokratiassa missä suomi on meidän pitää pystyä keskustelemaan avoimesti fiksusti analyyttisesti kaikista niistä asioista mitkä koetaan tärkeiksi

eli johtaako tämä uusi yhteisöllisyys siihen että meiltä puuttuu kansakuntatasolla yhteisvastuu eli kyky luottaa toisiimme kyky tehdä yhdessä vaikeita päätöksiä kyky sopia suomen tulevaisuuden kannalta olennaisista asioista

arktisuus

selvitys eurosta ei ole mikään tekninen karttaharjoitus tai jokin tekninen numeroharjoitus koska kaikkiin kysymyksiin ei voida antaa minkäänlaisia vastauksia

minä lopetan puhemies siihen että pohjoismailta odotetaan vahvaa sitoutuneisuutta ikään kuin tämmöistä vastuullista eteenpäin katsovaa asiantuntijakumppanuutta

minusta on oikeastaan kaksi teemaa jotka haluaisin nostaa tässä puheenvuorossa esille joista ensimmäinen liittyy edustaja soinin arvioon johon edustaja sinnemäki kiinnitti huomiota

arvoisa puhemies

menemmekö me tämän uusyhteisöllisyyden kautta vähän tämmöiseen ryhmäkohtaiseen ajatteluun että minun ei kuulukaan kiinnostua noiden toisten ihmisten elämästä koska minulla on riittävän mukavaa tässä omassa yhteisössä

karvo otti hyvin lapin esille

minusta tässä oli itse asiassa hyvin mielenkiintoinen sävy joka ehkä poikkeaa sitten muista puheenvuoroista mitä täällä on käytetty

eli milloin teen svare piti se oli pisin me olemme niin kuin benchmark että jos jollekin syntyy ajatus he soittavat meille ja kysyvät että onko tämä järkevää tai kestävää

hän nimittäin totesi sen että eun jäsenenä suomi tulee vedetyksi mukaan sellaisiin kriiseihin missä meidän ei kuuluisi olla mukana ja minne eu päättää lähteä

voiko valtiovalta esimerkiksi lisäämällä valinnanvapautta eli antamalla luottamuksenosoituksen ihmisille lisätä valtion ja ihmisten välistä luottamusta koska tämä luottamus on aivan olennainen kysymys hyvinvoinnin turvallisuuden ja myös vaikeiden päätösten tekemisen kannalta

eli sinänsä hyvältä kuulostava asia ymmärrän ed

eli eurooppalaiset pankit keskenään sopivat että kun on rahoitusmarkkinoilla epävakautta niin pankit pysyvät nykyisissä asetelmissa

ja toivon ettemme me luo sellaisia rajoituksia jotka luovat lisää epäselvyyttä tai kiertämisen mahdollisuuksia jotta emme jokainen kun olemme vaalikentillä joutuisi sitten epämääräisten huhujen tai epäilyjen alle kesken vaalikampanjan

vipurahastot ostivat viime viikolla kreikan luottojohdannais eli vakuutuspapereita ja he veikkasivat löivät vetoa sen puolesta että kreikka kaatuu

niin kuin edustaja sinnemäki totesi

muistan kun silloisen rahoitusmarkkinoista vastaavan ministeri kiviniemen kanssa tapasimme kolmen suurimman pankin johtajat jotka sanoivat että he ovat yhtyneet tähän samaan sitoumukseen

olisiko parempi että suomi ei olisi länsi integroitunut läntiseen arvoyhteisöön euroopan unionin edustamaan arvoyhteisöön

tässä joitakin kysymyksiä

se mitä nämä bostonilaiset hedge fundit nyt toivovat on se että oppositiossa oleva vasemmisto suomessa ja muissa euroopan maissa saisi tahtonsa läpi ja kaataisi kreikan koska silloin he eivät häviäisi rahaa vaan he saisivat tolkuttomat voitot

minä kyllä viime keväänä sen useampaan kertaan sanoin mutta silloin olivat tunnelmat niin kuumina etteivät varmaan kaikki kaikkia yksityiskohtia muista mutta tämä on se totuus

keskustan mallista ja huolesta lääkäriin pääsystä

tai toinen vaihtoehto

pitäisikö suomen olla äänetön yhtiömies silloin kun meidän lähialueilla väkivallalla uhkaamalla itsenäisestä valtiosta otetaan osia tai ainakin pyritään siihen

mutta voisiko nyt edes ryhmän puheenjohtaja tiilikainen sanoa milloin te aloitatte sen sopeutuksen tänä vuonna vai ensi vuonna ja mitkä ne leikkaukset ovat jos niitä veronkorotuksia ei saa tehdä

mutta kun te tavallaan vihan vallassa ja aggressiivisesti sen huolen esitätte niin väistämättä tulee mieleen kysymys miksi sitä huolta ei koskaan aikaisemmin ole näkynyt

puhemies

kun katsotaan niitä instrumentteja ohjauskeinoja esimerkiksi tuulen syöttötariffin kohdalla niin se on huomattavasti parempi kustannustehokkaampi kuin valtaosassa maailmalla käytössä olevista syöttötariffeista

en olisi kyllä ihan heti uskonut että me saamme aikaiseksi suomessa työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kanssa näin kunnianhimoisen tavoitteen pidentää suomalaisten työuria

minä toivon että jos joskus kävisi niin että meidän itsenäisyyttämme meidän päätöksentekokykyämme kyseenalaistettaisiin niin meidän ympärillämme olisi niitä valtioita joissa olisi samaa rohkeutta ja sitoutuneisuutta puolustaa suomen itsenäisyyttä vähemmistöjen oikeuksia ja demokraattisia perusarvoja

jokainen joka tuntee eläkejärjestelmiä ja niitä haasteita joita liian varhaisessa eläköitymisessä on tietävät että kolmen vuoden työuran pidentäminen nimenomaan loppupäästä katsottuna on äärettömän haastava

sitä tehtiin todella hartaudella muun muassa metsäteollisuuden kanssa ja ihan pitää sanoa että meillä oli kaikilla yhteinen intressi se ettei ainespuuta korkean jalostusasteen ainespuuta mene polttouuniin vaan että poltetaan sitä mitä ei voida muuten jalostaa

minä toivoisin myös niin kuin pääministeri tuossa toivoi että oppositio kertoisi suomalaisille ihmisille sen vaihtoehdon että me kaataisimme tämän eurooppalaisen paketin ja antaisimme kreikan mennä ensi viikolla selvitystilaan

kaikki jotka ovat kunnallisessa päätöksenteossa mukana tietävät että isännättömät sairaanhoitopiirit ovat kuntapäättäjän painajainen

suomessa on jotenkin omituinen sävy tullut sille että silloin jos menoja karsitaan niin se on sama kuin etuuksien leikkaus

ja minä toivon ettei meidän ympärillämme euroopassa olisi enemmistönä niitä valtioita tai poliittisia voimia jotka sanovat että me haluamme olla harmaalla vyöhykkeellä me emme halua ottaa kantaa suomen puolesta

lakisääteistetään niin että kaikki keskeiset sosiaali ja terveyspalvelut ovat kuntapäättäjän ulottumattomissa käytännössä

jos katsotaan että on täällä ollut erivärisiä hallituksia semmoisia missä kokoomus on ollut toisissakin kokoonpanoissa niin joskus on menty jopa huomattavasti vakavampaan työmarkkinaselkkaukseen

arvoisa herra puhemies

kertokaa onko se taloudellisesti parempi onko se suomen työllisyyden kannalta parempi niin kuin te annatte ymmärtää että suomen työllisyys lähtee nousuun euroopan talous lähtee nousuun kun eurooppa menee lamaan

no tämä ei ole näköpiirissä oleva tulevaisuus enkä usko että me siihen ajautuisimme mutta joka tapauksessa me edustamme läntistä arvoyhteisöä olemme halunneet näin tehdä ja uskon että se on hyväksi suomelle meidän vakaudellemme meidän kansalaistemme tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille myös jatkossa

tämä on kokoluokaltaan massiivinen historiallisesti suuri ja osa energiapakettia on toki erittäin mittava ydinvoimaratkaisu joka lähtee siitä että meillä sähköntarve kasvaa

mutta ei se ole tietysti pääasia tai tavoite vaan tavoite on tehdä oikein sellaista yhteiskuntapolitiikkaa joka kantaa vastuuta tulevaisuudesta

koen näin että todennäköistä on että pelkästään veroja korottamalla emme saa velkaantumisuraa katki koska pelkästään veroja korottamalla mikäli tämä velkaantumisura haluttaisiin katkaista se johtaisi niin suuriin taloudellisiin tappioihin niin suureen työttömyyden kasvuun että tämä hyvinvointiyhteiskunta ei sitä kestä

siinä missä kunta ei yksin pysty hoitamaan kaikkea sitten tehdään yhteistyötä mutta ei niin että kaikki toiminnot pistetään sen vastuunkantajan ulottumattomiin

sähköautojen yleistyminen esimerkiksi muiden kotitalouslämmitysjärjestelmien käyttö yleensä tarvitsevat lisää sähköä ja tässä on kokonaisuus joka turvaa myös itsenäisen aseman energiamarkkinoilla

arvoisa rouva puhemies

sen takia meidän pitää onnistua tässä työryhmätyössä helmikuhallitukselle lisää vastauksia niin että muutaman puheenvuoron

kiitoksia edustajille evästyksistä

otetaan jostakin muualta vähän vähemmän tärkeästä pois otetaan muutama lisäkysymys on siis vei painija muutamalla seisomaan ensimmäisen edustaja

vaadittiin että kelamaksu eli työllisyysvero pitäisi palauttaa ja että talouskriisi ei ollut syy verotulojen menetyksille tai taloustilanteelle